hyvä niin

nyt on käynyt selväksi muutamien pilottihankkeiden osalta niiden kokemuksiin pohjautuen että kaikille osapuolille tämä nykyinen järjestelmä tulee liian kalliiksi

siksi on paikallaan että arvioidaan uudelleen miten tuo tavoite elikkä laajakaista kaikille hanke saadaan toteutettua niin että se on myöskin kustannustehokas ja toteuttaa sen välttämättömän tarpeen joka myös haja asutusalueilla nopeiden tietoliikenneyhteyksien osalta on olemassa

herra puhemies

on erittäin tärkeä ja hyvä että säästöpaineista ja valtiontukisuuntaviivojen muutoksesta johtuvien uudistusten ja muutosten jälkeen joita ministeriö esitti ja sosiaali ja terveysvaliokunta teki kuitenkin mahdollistetaan edelleen toimiva lomitusjärjestelmä

se on erittäin tärkeää jaksamisen näkökulmasta ja samalla se on merkittävä työllistymisen ja työllistämisen mahdollisuus jota lomittajat tuovat tullessaan

siksi on oleellisen tärkeää ja kiitoksen sana sanottava sekä valiokunnalle että ministerille siitä että kaikista näistä muutospaineista huolimatta toimiva järjestelmä meille edelleenkin jää

siksi on tärkeää myös huolehtia siitä että kun lähdetään uudelleen arvioimaan ja uudistamaan lomituslakia maatalouden teknistymisen myötä automatiikan robotiikan lisääntymisen myötä tämä otetaan myöskin vahvasti huomioon

täällä on tuotu hyvin esille lomittajien ammattitaidosta huolehtiminen joka on myöskin äärimmäisen tärkeä asia että meillä on tarjota sitten näille tiloille osaavaa väkeä

puhemies

on merkityksellistä että lomahakemuksia pystytään täydentämään joustavalla tavalla

sekä ministeriön että melan on huolehdittava siitä että ne toimintamallit joita otetaan nyt uudistuksen jälkeen käyttöön ovat senkaltaisia että tarpeetonta byrokratiaa ja hallintoa ei tähän tule

sitten puhemies viimeinen havainto liittyy siihen mikä on jo keskustelussa esille tullutkin elikkä siihen että osaan tuotantosuuntia kuuluvat tuotantotauot ja ne ovat esimerkiksi broilerituotannossa

ei voi olla niin että tuotantotauko aiheuttaa sen että lomaoikeudet jotenkin siitä heikkenevät ja vähenevät kun niitä eläinyksiköitä kuitenkin on riittävästi näillä tiloilla olemassa

siksi eri tuotantosuuntien erilaiset toimintamallit pitää ottaa huomioon myöskin tuotantotaukojen osalta ettei tule sellaisia menetyksiä mitä lomalaki ei tarkoita

vaikka tämä energiaveron korotus hiilidioksidiveron korotus kohdistuukin asumiseen osittain ja myöskin elinkeinonharjoittajiin monella tavalla ja lisää siellä puolella kustannuksia niin kyllä tämän ohjausvaikutus on kuitenkin merkittävä

ohjataan suomalaista energian tuotantoa ja käyttöä yhä enemmän kotimaisiin uusiutuviin energiamuotoihin ja energiansäästöön energiatehokkuuteen ja se jos mikä on kaikkien mahdollisten tavoitteiden mukaista

tietysti hallituksen pitää myöskin nyt sitten ohjelmansa mukaisesti tuoda myös muita ohjauskeinoja ja muita kannustimia siihen että me pystymme nopealla tahdilla ensinnäkin luopumaan kivihiilestä kokonaan ja vähentämään merkittävässä määrin meidän tuontienergiatarvettamme meidän energiariippuvuuttamme

se on kaikkien meidän suomalaisten etu ja se vahvistaa myöskin ilman muuta pitkällä aikavälillä valtiontaloutta ja tuo niitä lukuisia hyötyjä mitä siitä on saatavilla

elikkä meidän pitää nyt vastaanottaa vain joitakin kustannusten nousuja sillä varjolla että me tulevaisuudessa saamme energiaa enemmän omasta maasta ja omilla tuotantomenetelmillämme ja sitä kautta parannamme silloin hyvinvointiamme työllisyyttämme ja talouttamme

on erittäin hyvä että edustaja sasi otti tämän durbanin esille juuri tuosta näkökulmasta mikä oli valtuus hallituksella tehdä tuollaisia sitoumuksia mitä tehtiin veronmaksajien kustannuksella joista me emme olleet keskustelleet lainkaan

emme arvanneet että laitettiin biologiaa uusiksi tuolla durbanissa

se ei ollut mielestäni viisas teko lainkaan

muutoinkin tämän keskustelun yhteydessä olen pannut merkille sen että hallituspuolueiden varsinkin kokoomuksen taholta ovat edustajat puhuneet erittäin hyvin perustellusti maaseudun mahdollisuuksista ja maatalouden metsätalouden bioenergian puolesta

te myönsitte sen niin valiokunnan kuin myöskin jaoston papereissa ja se on tosiasia se on ihan päivänselvä asia

nyt on näytön paikka että saatte aikaan ne markkinaehtoiset toimenpiteet alkuperämerkinnät ja myöskin ne oikeudenmukaisemmat kauppatavat joita täällä myöskin äsken voimakkaasti kokoomuslaiset toivat esille aivan oikealla tavalla

puhemies

rahaa riitti niin finnveran kuin teollisuussijoituksenkin valtion institutionaalisten sijoittajien toimesta venäläisten hankkeeseen uuteenkaupunkiin jossa jalostetaan tuontisoijaa gemosoijaa mutta ei löytynyt rahaa esimerkiksi punkaharjun hankkeeseen jossa jalostettaisiin kotimaista ohraa valkuaisrehuksi ja bioetanoliksi joka olisi työllistävämpi kansantalouden kannalta järkevämpi ja käyttäisi oman kotimaan voimavaroja hyväkseen

tätä me keskustassa haluamme että me teemme kotimarkkinamme kunnolla me teemme ja annamme mahdollisuuden niille maaseudun voimavaroille joita meillä on joita hallitusohjelmassa nimenomaan esille tuodaan

mutta edustaja sasi tämä markkinaehtoisuuden lisääminen ei muuten maksa yhtään euroa jotta viljelijöille tulisi oikeudenmukaisempi osuus siitä elintarvikeketjusta pitkästä ketjusta joka meillä on olemassa

sitähän me vaadimme ja me tarvitsemme sitä

sitä on esitetty hallitusohjelmassa

ei euroakaan maksa ja tällä pystytään tekemään sekä markkinaehtoisuutta lisää että oikeudenmukaisuutta lisää ja se on myöskin kilpailupoliittisesti ajatellen koko eurooppaa meille aivan ensiarvoisen tärkeä asia koska meillä myöskin euroopassa täytyy kilpailupolitiikassa olla sellainen lainsäädäntö että meille tulevat tuotteet tulevat samanlaisten ehtojen kautta tänne meidän markkinoillemme kilpailemaan meillä erittäin tiukkojen säädösten alla tuotettujen tuotteiden kanssa

arvoisa puhemies

se tapahtuu laki kerrallaan säädös kerrallaan asetus kerrallaan viranomaismääräys kerrallaan ja nyt ollaan sillä kohdalla jossa hallitus esittää ja valiokunnan mietintö on samansuuntainen

niitä myöskin päätöksenteossa ja valmistelussa ohjaavat monenlaiset muut lait maankäyttö ja rakennusasioissa ja ei ole minkäänlaista pelkoa siitä että tästä tulee mikään villi länsi vaan tämä säilyy paremmin kuin nyt hallinnassa ja se paljon paremmin myöskin tukee suomen investointitavoitteita työllisyystavoitteita yritysten toimintaedellytysten kohentamistavoitteita kuin tähän asti tapahtuu

on erittäin hyvä että tämä nyt on meillä käsillä ja että tästä vihdoin viimein eteenpäin päästään